mahdollisuuksia meillä tässäkin suhteessa on paljon mutta juuri se mahdollisuuksien ja toteuman ristiriita on kyllä suuri

petokanta poronhoitoalueella on niin suuri että poroelinkeinon harjoittaminen eteläisimmissä paliskunnissa on uhan alla

hallan ja kallioluoman paliskunnat joista jälkimmäisessä jo nyt susilauma raatelee poroja ovat hankalimpia elinkeinon harjoittamisen näkökulmasta

arvoisa herra puhemies

muun muassa naapurimaassa ruotsissa ollaan ainakin vuosikymmen suomea edellä ja monta harppausta menty tässä vuosien saatossa

miten pitkien etäisyyksien tilanteessa kuljetuskustannusten ja kulkemisesta aiheutuvien kustannusten nousua voidaan hillitä sekä yritysten ja kansalaisten tilannetta helpottaa

resurssit lain mukaisten korvausten maksamiseen on ehdottomasti taattava

uissa edusti

no niin sitten uudelle asko seljavaara oyssä on toinen kuin soisi hyvin kurissa löytää vastaus

nyt ikäluokkien pienenemisestä syntyvät säästöt pystytään käyttämään peruskoulutuksen kehittämiseen

nyt odotamme kaupoilta ja ravintoloilta sitoutumista tehtyihin ratkaisuihin ja meitä kuluttajia palvelevia hintamuutoksia

meillä on nyt kuuskytkaks miljoona

samalla turvataan työpaikkoja ja vahvistetaan ostovoimaa

aalto yliopiston poikkeuksellisen korkeasta rahoituksesta sovittiin tämän uudistuksen alkuvaiheessa ja siinä ei sen kummempaa purnaamista ole mutta muille yliopistoille tämä rahoitus on sitten ollut pettymys

valtiovarainministeriön sekoilu sanoisin näin työttömyysvakuutusmaksujen resursoinnissa on aiheuttanut lisää rahoitusongelmia

huolestuttavaa on vielä se että esimerkiksi oulun yliopiston rahoitusongelmat heijastuvat sitten kajaanin yliopistokeskuksen toimintaan ja rahoitukseen

poikkeuksellisen myönteinen on tilanne ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen osalta

samoin kokeilun jälkeen vakinaistettava ammattistartti joka on suunnattu vailla koulutuspaikkaa oleville nuorille on hyvin tervetullut vaihtoehto syrjäytymisuhkaa vastaan toimittaessa

tässä koulutuksessa nuori saa tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin ja oman alan löydyttyä voi sitten hyvin joustavasti siirtyä sinne varsinaiseen koulutukseen ja jatkaa opintoja

kulttuurin liikunnan ja nuorisotyön resurssit ovat jakosuhdelain mukaisen veikkausvoittovarojen tuloutuksen ansiosta hyvät

veikkauksen tulos näyttää edelleen kehittyvän myönteisesti joten vastaisuudessakin siltä osin on myönteistä odotettavissa

nuoriin urheiluun ja työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen liittyen joukkuelajien kaupallistumisessa on tullut se nurja puolikin vastaan

meilläkin on jalkapallossa ja koripallossa muodostettu joukkueita joissa paikallisilla nuorilla ei ole juuri mahdollisuutta päästä kentälle ja peliin mukaan

ihan näissä merkeissä runsas kuukausi sitten budapestissa oli konferenssi jossa tavallaan haettiin ratkaisua tähän vapaaseen liikkuvuuteen että jonkin verran niitä reunaehtoja tälle liikkuvuudelle ja vieraiden pelaajien tuomiselle joukkueille tulisi ja jätettäisiin tilaa myöskin omille nuorille

tässä suhteessa odotan nyt ministeriltä ja koko hallitukselta toimia että tämä järjestely eun piirissä omien nuorten turvaamiseksi voitaisiin tehdä

miten on arvoisa ministeri riittävätkö nyt kunnolliset koulutilat ja saadaanko päteviä opettajia näihin koulutuksiin että pystytäänkö ammatillisen koulutuksen laatu tässä turvaamaan

arvoisa ministeri millä toimilla nuorten syrjäytymiseen opmn toimesta pyritään tarttumaan ensi vuoden budjetin resursseilla

arvoisa rouva puhemies

oikeastaan kielteisiä tai toteutumatta jääneitä asioita oli ainoastaan yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun ratkaisun siirtyminen ensi vuodelle ja opintotuen sitominen indeksiin

elvytyksellä on säilytetty työpaikkoja ja käynnistetty hankkeita

hyviä linjauksia on tehty heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta muun muassa takuueläke sekä lapsilisien ja vanhempainrahan sitominen indeksiin

ruuan alvin alentaminen on toiminut ihan suunnitellulla tavalla

paaterolle totean vaan että sanoin että on hyviä linjauksia että nämä ovat semmoisia asioita joita ei missään nimessä pidä karsia vaan tasoa pitää kohottaa koska heidän asemansa vaatii parannuksia ja takuueläke kumminkin on semmoinen hyvä tavoite josta meidän pitää pitää kiinni

arvoisa puhemies

nyt kun perusopetuksen osalta tuntijaossa kieliohjelman ja valinnaisuuden osalta ratkaistaan nämä lopullisesti minusta juuri koulutuksen tasa arvo pitää kyllä nostaa erityiseen asemaan

poimuja listan kanssa mutta edustajainin joka nyt on tipatrosin viimeiseksi ei ole puhunut arvoisa puhemies

kävin juuri läpi aktivoituja talousarvioaloitteita ja yhteenvetona rahaa esitetään koulutukseen tuotekehitykseen kuljetustukeen investointitukeen energiamuotoihin yritysten toimintaympäristön kehittämiseen sekä muihin erilaisiin tarpeisiin

arvoisa puhemies

kuljetustuen kehittämisestä ja vahvistamisesta olen ihan samaa mieltä ja kannatan lämpimästi sen kehittämistä ja kasvattamista

valtiovarainvaliokunnalle ja sen sivistys ja tiedejaostolle lausun lämpimän kiitoksen nappiin menneestä budjettilisäysten kohdentamisesta

sivistysvaliokunnalla ja sivistys ja tiedejaostolla on yhtenäinen näkemys siitä mihin nämä lisärahat tulee kohdentaa

kun maailma kansainvälistyy niin meidänkin oletetaan siirtyvän kansainvälisille kentille ja siellä on tärkeää että koulutuspalvelut pelaavat myöskin suomi koulujen osalta

oppilaanohjaus ja oppilashuolto ovat monesti avainasemassa koulutyön sujumisessa

siinä on vielä tämä vapaan sivistystyön rakenteen uudistaminen tulossa ja siellä varmaankin näitä määrärahoja tarvitaan

maa ja metsätalousministeriön pääluokka on hallituksen esityksin ja valiokunnan tarkoin harkituin täydennyksin hyvä kokonaisuus

myöskään byrokratiatalkoot eivät ole toteutuneet aivan tavoitteiden mukaisesti

maatalouden kannattavuuden osalta valtio on omista velvoitteistaan jokseenkin pystynyt vastaamaan mutta tuottajahinnat eivät ole kehittyneet kustannusten mukaisesti ja kannattavuus on jopa heikentynyt

mutta ehkä sitten kun tietohallinnossa päästään vieläkin suurempaan soveltamiseen tilanne helpottuu

valiokunta näki jo ne tärkeimmät kohteet mihin panostetaan

valitettavasti siellä kohteissa ei ollut yhtä tärkeimmistä sisävesikalastusalueista elikkä koillismaan vesiä

olenkin esittämässä että seuraavaan hallitusohjelmaan pitää saada ehdottomasti kalavesien hoito ja sinne kunnon resurssit jotta roskakala ei valtaa meidän arvokkaita vesiämme

aivan kuten äsken edustajat hemmilä ja mauri salo totesivat tavoitteiden mukaiseen rahoitukseen ei päästy ja se tietysti on harmin paikka

arvoisa rouva puhemies

kreikasta liikkeelle lähtenyt talouskriisi ja laajemmalle ulottuva talouden uskottavuuden luottamuspula on eun ja nyt eduskunnankin ongelma

kreikan pelastaminen painaa omalta osaltani vaihtoehtojen puutteessa riskejä enemmän

tämän kehityssuunnan jossa eulle laaditaan sääntöjä ja periaatteita talouden seurantaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn arvioidaan johtavan euroopan unionin kohti liittovaltiota

nähtäväksi jää onko tähän liittovaltion syntyyn alistuttava tai sitouduttava taloudellisten riskien hillitsemiseksi

liittovaltio on melkoinen uhkakuva meille suomalaisille ollut

arvoisa puhemies

peltonen näki äsken mörköjä melkeinpä kaikissa koulutuspoliittisissa toimissa joita tällä vaalikaudella on tehty

itselläni on kokemusta edellisestä punamultakaudesta ja sitten nyt tästä sinivihreästä kaudesta sivistysvaliokunnassa ja täällä eduskunnassa

kyllä nyt ne sivistysväen toiveet on kuultu paremmin ja miellyttävämpi on ollut työskennellä ja muun muassa ikäluokkien pienenemisestä syntyneet säästöt on saatu aidosti kohdennettua nyt sinne koulutuksen kehittämiseen

tämä on ollut ihan siinä mielessä parempi kausi ja myöskin prosentuaalisesti määrärahat ovat kehittyneet myönteisesti

koulutus ja osaaminen ovat pienen maan tärkein menestyksen avain

arvoisa herra puhemies

edelliseen vuoteen on mahtunut toki positiivista mutta myös monia maataloutemme kannattavuudelle kielteisiä seikkoja

maataloustuotteiden kysyntä on vuoden aikana kansainvälisesti kasvanut ja tuottajahinnat lähteneet vihdoin nousuun

samalla viljelijöiden saama maataloustulo kohosi mutta tuottoa on syönyt tuotantokustannusten raju kasvu

ilmastonmuutos on realismia myös maataloudessa

parin edellisen kasvukauden sääolot kasvun ja korjuun osalta ovat olleet heikot ja meillä pohjoisessa ajoittain jopa surkeat

uudet ilmastolliset uhkat ja suuret satovaihtelut ovat vilkastuttaneet keskustelua huoltovarmuudesta ja elintarvikkeiden omavaraisuudesta

keskustelussa on korostettu kaikkien ruokaketjun osapuolten eli tuottajien jalostajien kaupan kuluttajien ja muiden vastuuta ketjun toimivuudesta ja taloudellisista realiteeteista

elintarvikkeiden hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon kaikkien tuotantopanosten hintojen nousu

meille maatalousväelle tuttu sanonta parempi lehmä on lypsää kuin tappaa pitää kirjaimellisesti paikkansa

jotta tuotantoketjuun saataisiin uudenlaista asennoitumista on hallitus rakentamassa pysyvää neuvottelukuntaa koko elintarvikeketjuun

neuvottelukuntaan jonka tavoitteena on yhdessä hakea suomalaiselle ruualle lisäarvoa ovat tulossa mukaan kaikki ketjun toimijat

tavoitteena on kestävä laatuketju joka perustuu kotimaisiin raaka aineisiin

samalla meidän on huolehdittava maaseutuyrittäjien liiketaloudellisesta osaamisesta

maatalouden tulo ja kannattavuustyöryhmä ministeri anttilan johdolla on selvittänyt keinoja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi

esille ovat nousseet maatalousverotuksen keventäminen tuottajahintojen kehitys ja tuotantokustannusten karsiminen sekä tuotannollisten investointien tärkeys

reilut viisi vuotta kestäneen parlamenttiurani aikana on eun maataloudessa paljon muuttunut

kun kansanedustajilla jotka eivät ole jäseninä maa ja metsätalousvaliokunnassa on vaikeuksia pysyä mukana uudistusvimmassa niin aivan samoin on tilanne keskivertoviljelijällä

arvoisa puhemies

metsätalouden osalta tämän vaalikauden aikana on tehty hartiavoimin töitä puunhuollon turvaamiseksi sahoille ja muulle teollisuudelle

kemera tuki ja puun myyntiveron puolittaminen ovat tämän vuoden tärkeimmät aikaansaannokset

harmiksi epävarmuus jäi suurimpien yhteismetsien eli kuusamon posion ja sallan yhteismetsien tukien ylle

eun de minimis säädösten vuoksi pelkona on ettei samaa tukea kuin yksityismetsänomistajille muuten ole tulossa

onneksi valtiovarainvaliokunta on antanut hallitukselle velvoittavan ponnen jos tässä vielä ongelmia ilmenee